reilut sata vanhusta tänä päivänä saa suomessa jo kodin perheessä ja tuo työ on sujunut hyvin muun muassa kuopion seudulla ja ympäri suomea muillakin paikkakunnilla

kehitysmaat eivät halua olla ikuisesti riippuvaisia ulkomaisesta avusta vaan ne haluavat kehittää hallintoaan yhteiskuntiaan ja palveluitaan ja tulla jossain vaiheessa toimeen omilla tuloillaan

nojaudumme kehityspolitiikassamme ykssa hyväksyttyihin kestävän kehityksen tavoitteisiin

painopisteemme ovat tyttöjen ja naisten oikeudet kehitysmaiden talouden kehittäminen säällisten työpaikkojen ja hyvinvoinnin parantamiseksi hyvä hallinto ja kestävät ratkaisut polttaviin globaaleihin ongelmiin kuten energia ruokaturva ja vesihuoltokysymyksiin

arvoisa puhemies

miksi hallitus itse asiassa esittää tätä hallinto ja hovioikeuksien yhdistämistä haluan vielä kysyä tätä mitä täällä on jo kertaalleen penätty vaikka tämä uudistus ei siis tuo säästöjä

pienetkin tukipanokset voivat johtaa merkittäviin kehitysvaikutuksiin kun ne sijoitetaan vaikkapa demokratian vahvistamiseen taikka monenmoiseen koulutukseen ja neuvonantoon vaikkapa veronkantojärjestelmien luomisessa kuten me tällä hetkellä teemmekin

olisi ollut äsken hyvä saada vastausta ministereiltä tuohon pakistanin tilanteen kehittymiseen koska se on hyvin olennainen asia tässä afganistanin turvallisuustilanteessa myös

arvoisa puhemies

nimenomaan osaamispääomaa ja kantokykyä on vahvistettava kehitysmaissa sen sijaan että tekisimme työtä pelkästään jonkin toiminnan toteuttamiseen pitkän ajanjakson aikana kehitysmaan puolesta

pidentyvät oikeudenkäyntimatkat vaikeuttavat tilannetta entisestään

tilanne afganistanissa jatkuu toki hyvin haastavana ja vaikeana mutta lontoon ministerikokouksestakin voisi päätellä että kansainvälinen yhteisö ja afganistan ovat edelleen vahvasti sitoutuneita muutoksen aikaansaamiseen

vaikka kabulin ulkopuolella toimiminen kuten totesitte on erittäin vaikeata ja haasteellista ja vie paljon kehitysyhteistyö ja paljon myöskin sitä rauhanturvaresurssia niin minä väitän että on välttämätöntä saada tämä asia kuitenkin käyntiin koska näyttää olevan mahdotonta myöskään joukkoja lisäämällä sinne kabuliin tai näille nyt tunnetuille alueille saada ratkaisua tähän ongelmaan

kehityksen suunnan tulee muuttua olennaisesti parin vuoden aikana ja afgaanihallituksen pitää ottaa enemmän vastuuta maansa kehittämisestä puuttua päättäväisesti korruptioon ja huumetalouteen parantaa naisten ja lasten asemaa pyrkiä kehittämään kansalaisyhteiskuntaa ja niin edelleen

muun muassa viime kesän addis abeban yk kokouksessa korostettiin nimenomaan yritysten saamista mukaan niihin investointeihin joita kehitystavoitteiden saavuttaminen edellyttää

muissa pohjoismaissa euroopassa ja myös muualla maailmassa finnfundia vastaavien organisaatioiden resurssit ovat huomattavasti suuremmat kuin finnfundilla suomessa ja niitä on lisätty koko ajan

afganistanin vakauttaminen vaatii valitettavasti edelleenkin sotilaallisia ponnisteluja talebanin ja muiden kapinaliikkeiden heikentämiseksi jotta luodaan tilanne neuvotteluhalukkuuden lisäämiseksi

finnfundin painopisteitä ovat uusiutuva energia ruokaturva ja kestävä metsätalous kaikki kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta aivan avainasioita

karzain hallinto on pyrkinyt hakemaan neuvottelukosketusta taleban liikkeen maltillisempien osien kanssa ja alemman tason taistelijoiden reintegrointia pyritään edistämään muun muassa uuden rahaston avulla

finnfundin rahoittamissa hankkeissa aurinkopaneeli tai tuuliturbiini tuottaa sähköä keskimäärin noin kaksi kertaa niin paljon kuin vastaava turbiini tuottaa euroopassa ja päästövähennykset ovat kolmin nelinkertaisia

jos kaikki menisi oikein hyvin ja joukkoja voitaisiin ryhtyä kotiuttamaan jo muutaman vuoden kuluessa pitää kuitenkin varautua siihen että siviilikriisinhallinta ja kehitysyhteistyö jatkuvat afganistanissa pitkään ehkä vuosikymmeniä

haluan todeta perussuomalaisten edustajille tästä yrittäjyydestä että yrittäjyyden ja yksityisen sektorin kehittäminen on ollut erittäin tärkeässä roolissa suomen kehityspolitiikassa

arvoisa puhemies

finnfundilla ja kehitysjärjestöillä jotka ovat myös ehdottomasti erittäin tärkeitä näistä leikkauksista huolimatta on samat päämäärät mutta niihin pyritään eri keinoin

kehitysrahoittaja finnfund tekee erinomaista työtä juuri köyhimpien maiden yksityissektorin yrittäjyyden kehittämisessä ja auttaa suomalaisia toimijoita etabloitumaan kehitysmaihin

vuokrataso ei ole laskenut uusia asuntoja on alettu rakentaa vain kourallinen te olette itsekin sen myöntänyt eikä asunnottomien tilanne suinkaan ole parantunut vaan se on aivan selvästi huonontunut

suomen ja kansainvälisen yhteisön nopea vetäytyminen ei ole kuitenkaan realistinen vaihtoehto sillä se johtaisi todennäköisesti anarkiaan ja taleban hallinnon valtaanpaluuseen maassa

lääketehtaita ympäristöprojekteja vesiosaamista kaikenlaista cleantechiä koulutusta metsäprojekteja jotka ovat erittäin tärkeitä eroosion välttämiseksi ja sademetsien hakkaamisen lopettamiseksi

hallituksen kuuluisassa tahtotilassa ei valitettavasti voi asua täällä pääkaupunkiseudullakaan eikä muuallakaan suomessa

tällä taas olisi globaalistikin vakavia seuraamuksia jotka liittyisivät terrorismin lisääntymiseen alueellisen vakauden järkkymiseen ja talebanin vaikutuksen kasvamiseen ydinasevaltio pakistanissa

on siis perusteltua että tarkastelemme nyt huolellisesti tätä asiaa ja teemme päätöksen ja myös keskitämme kehitysyhteistyö ja siviilikriisinhallintatoimintojamme pohjois afganistaniin mazar i sharifin alueille missä suomalaiset rauhanturvaajat toimivat

kun hallitus lakkauttaa sairaanhoitopiirit näinhän te olette päättäneet ja pistää niitä pienemmät vahvat peruskunnat mitä ne sitten lienevätkin vastaamaan jopa peruserikoissairaanhoidosta se ei suinkaan levennä järjestäjien hartioita vaan kaventaa niitä

kasvu ja kestävä yritystoiminta puolestaan luovat verotuloja joilla kehitysmaiden julkinen sektori voi alkaa tuottaa väestön tarvitsemia terveys sosiaali ja koulutuspalveluja apuriippuvuus vähenee

asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä että tästä operaatiosta syntyy aivan valtava kilpavarustelu työvoimasta ja muista resursseista koneista ja laitteista

arvoisa puhemies

syntyy kymmenittäin uusia kaupunkisairaaloita

kun rahat esimerkiksi jouni backmanin suur savonlinnalta loppuvat ja terveydenhuollon ammattilaisia ei sinne saada mitä tapahtuu

eli finnfund ja muut kehitysrahoittajat vipuavat yksityistä rahaa mukaan kehitykseen ja siinä mielessä finnfund on erittäin tärkeä työväline tässä suomen kehityspolitiikassa

arvostan erittäin paljon järjestöjen tekemää työtä ja toivonkin että tämä on nyt vain välivaihe ja päästään eteenpäin ja voidaan tulevina vuosina rahoittaa myös perinteistä kehitysyhteistyötä ja erittäin arvokasta työtä tekeviä järjestöjä

yksinkertaisesti me haluaisimme nyt että lopetettaisiin tyhjien lupausten antaminen tyhjät puheet

te olette luvanneet parantaa kotihoidon palveluja laitoshoidon palveluja ja omaishoitoa ja teidän pitäisi nyt varata siihen myös ne kuuluisat resurssit

todellakin satoja satoja miljoonia leikkaatte koko ajan valtionosuuksista juuri näistä peruspalveluista joita näillä rahoilla olisi pitänyt voida hoitaa

täällä salissa ed

soini valitti veteraanikuntoutusrahojen vähyyttä

hallitukselta puuttuu ihan oikeasti vain tahtoa toteuttaa ne

tiedossahan on että määrärahat alenevat siitä syystä että noitten tukien kohdeyleisökin vähenee

tutkimus kehitys ja innovaatiopolitiikassa ainoa laadun tae ei ole rahan lisäys

tosiasia on se että niissä kunnissa joissa veteraanikuntoutusta on viety avo ja kotikuntoutuksen suuntaan rahat riittävät mutta laitospainotteisissa kunnissa rahat eivät tahdo riittää

me tarvitsemme kipeästi tähän aikaan päivitetyn uuden innovaatiostrategian jossa pitää tarkastella innovaatioketjun osasia ihan uudella tavalla löytää uusia työtapoja uusia yhteistyötapoja ja myös päivittää rahoitusinstrumentteja

minä toivon että uudessa sotessa toteutuisivat paremmin lastensuojelun ja lastensuojelun sijaishuollon palveluketjut päätöksenteko yhteiset periaatteet ja asiakaslähtöisyys

eli kuntia täytyy kyllä ohjeistaa myös tähän yhteisesti linjattuun painotukseen että kuntoutusta pitää antaa siellä kotona ja avopuolella enemmän mikä on myös veteraanien ja sotainvalidien etujen mukaista

tämä on ihan asiantuntijoiden mielipide ja minä toivon että tähän innovaatiostrategian päivitykseen lähdetään ja rahasäkkien lisäys sinne ei ole se ainoa mahdollisuus saada parempaa suomea nostavaa innovaatiostrategiaa

arvoisa puhemies

on erittäin traagista että meillä erittäin moni lapsi myös joutuu jäämään sietämättömiin olosuhteisiin omaan kotiinsa aivan liian pitkäksi aikaa niin että hän on niin vaurioitunut että häntä ei enää oikeastaan voida kuntouttaa juuri missään

eli pitää huomata lapsen hätä pitää saada lastensuojeluun lisää panoksia osaamista yhteisiä pelisääntöjä

tästä on tehty kaksi erinomaista työtä toimiva lastensuojelu ja lastensuojelun laatusuositus ja minä toivoisin että nyt nämä vihdoinkin jalkautettaisiin ja otettaisiin käyttöön

me viime kaudella saimme aikaan erittäin hyvää lainsäädäntöä liittyen perhehoitajalakiin ja siinä samalla myöskin omaishoitajien asemaa parannettiin koska nyt valmennettu perhehoitaja voi tulla myös sijaistamaan omaishoitajaa

mutta minä kysyisin nyt ministereiltä

hallitusohjelmassa on tästä asiasta kirjaus ja haluan kyllä pitää siitä kiinni

lääkäreitä ja sairaanhoitajia on se on tosiasia tällä hetkellä väkilukuun suhteutettuna suomessa enemmän kuin koskaan mutta läheskään kaikki heistä eivät jää julkiselle puolelle töihin

eikö pitäisi paitsi varmaan lisätäkin esimerkiksi hoitajien koulutusta ja siksi toivoisin että sitä ammattikorkeakouluasiaakin mietittäisiin vielä tarkemmin myös kehittää työoloja julkisella puolella nimenomaan perusterveydenhoidossa että näitä lääkäreitä ja hoitajia saataisiin myös pienille terveysasemille

mitä te aiotte tehdä tälle asialle tällä kaudella

minä kysyisin eikö eduskunnan tahdonilmauksella ole mitään merkitystä kun puolustusteollisuuden tulevaisuutta turvaavaa linjausta ei ole todellisuudessa tuotu selonteossa eduskunnan käsittelyyn

minä en voi käsittää miksi valtio ei voi millään tavalla tulla vastaan jotta tuo ruutitehdas voisi säilyttää toimintansa siellä keski suomessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tähän työhön on saatava asiantuntijoiden lisäksi mielestäni paljon enemmän myös yrityksiä ja kansalaisia

nimittäin jos te olette keskustelleet näitten työntekijöitten kanssa niin kuin me olemme he kertovat että tämä uudistus pirstaloi aivan kokonaan palvelut ja siihen liittyvän päätöksenteon

kyberturvallisuuden pelisääntöjä pitäisi ja voidaan opettaa myös jo kouluikäisille

jokainen voi omalla toiminnallaan parantaa olennaisesti tietoturvallisuutta kun tuntee ict alan lainalaisuudet kun tietää että jokainen tekstiviesti tai sähköpostiviesti voi olla tietoturvariski

he kertovat että suuri osa henkilökohtaisista palveluista on siirtynyt ja siirtymässä sähköisiksi ja tämähän kepittää nyt erityisesti juuri näitä maahanmuuttajia pitkään työelämässä olleita mutta työttömäksi joutuneita työelämään palaavia eli piilohakijoita vastavalmistuneita ja erityisesti monenlaisissa ongelmissa eläviä nuoria juuri niitä ryhmiä joista ministeri ihalainen tässä kertoi että he ovat vaikeasti työllistettävissä

mitä säästöjä syntyy siitä että jäljelle jääviin varuskuntiin joudutaan tekemään kalliita isoja investointeja ja korjauksia joiden lopullisesta summasta meillä täällä eduskunnassa ei ole tarkkaa tietoa

jyväskylän ammattikorkeakoulu yhdessä yliopiston ja puolutusvoimien kanssa ja myös yritysten kanssa on tehnyt työtä kyberosaamisen parantamiseksi jo toistakymmentä vuotta ja jäljet ovat erinomaiset

siellä järjestetään valtakunnallisia harjoituksia myös yrityksille ja muille asianosaisille jotta tätä tietoa ja osaamista voidaan levittää

ministeri virkkusen olisi kannattanut istua maanantaina vahvan peruskunnan oman kotikuntansa jyväskylän valtuustossa jossa kaupunginjohtaja luki todella kovat madonluvut jyväskylän kaupungin surkeasta tilasta

nyt on tänä päivänä tilanne se että monesti se perheen yhdistäminen on ensimmäisenä mielessä silloinkin kun perhe on todella moniongelmainen ja lapset elävät hyvin traumaattisissa olosuhteissa

minä olen erityisen huolissani näistä hankalimmista tapauksista